pidän tärkeänä että suomessa kotieläimiä hoidetaan hyvin samoin lemmikkieläimiä ja mikäli hoidossa on jotain epäselvyyksiä ja laiminlyöntejä niin toki niihin pitää välittömästi puuttua

jos hänellä on kenties sairauksista tai muusta syystä johtuva puutteellinen kyky hoitaa eläimiä niin aika erikoinen on se näkemys että siitä sitten lailla sanktioita hänelle määrättäisiin

arvoisa puhemies

myös tässä pykälässä haluan nostaa esille valiokunnan tärkeän huomion kun valiokunta on pitänyt tärkeänä muuttaa naisten työhönpaluuoikeutta koskevia säännöksiä siten että naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuvat tai muuta maanpuolustusvelvollisuutta täyttävät ovat työhönpaluun suhteen yhdenvertaisessa asemassa

itse voisin kuvitella omalta kohdaltani että jos hoidan omaa kalustoani huonosti ja käyttäydyn asiakkaita kohtaan penseästi ei minua sentään rikoksesta siinä voida syyttää

toki luvan voi menettää tai perusteet sille voi menettää mutta se että se on kriminalisoitu on aika vakava syytös

tämä on tärkeä näkökohta

kun ajatellaan miten naiset suhtautuvat yleensä maanpuolustukseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön niin tällä on päätynyt tähän ryhdytään nyt usko toiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön vitinan mukaan tähän oikeus ensimmäinen käsittely umpeen e

kotimainen puu on tärkeä suomalaiselle

suomalainen metsäteollisuus on murroksessa ja pidän kuitenkin tärkeänä että kotimainen puu ja sen tuotanto turvataan ja metsäteollisuudelle raaka ainetta saadaan

viime päivien uutiset ovat tässä olleet mielestäni jo hiukan positiivisia ja tukkipuun hinta on ainakin tuolla kaakkois suomessa lähtenyt hienoiseen nousuun ja kauppa on ainakin lähtenyt hyvin käyntiin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

reijonen alan asiantuntijana onkin oikea henkilö arvioimaan kyseistä asiaa

ei myöskään sovi unohtaa energiahankkeita ja bioenergiaa

kuitenkin esityksessä on purkusäännöksistä kysymys ja nämä purkusäännöt eivät ole millään lailla auttaneet palkanmaksun seurantaa eivätkä tule auttamaan eikä se asia tässä esityksessä myöskään tule helpottumaan koska muun muassa tämä palkanmaksu on ollut yksi haasteellinen asia tässä valvonnassa

näin ollen tämä asia on saanut tältä osin hyvän päätöksen

sitten haluan vielä ottaa kantaa siihen että on puhuttu maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhdistämisestä yhteiseksi luonnonvaraministeriöksi

pidän tätä erittäin kannatettavana asiana

näin ollen saataisiin kaksi hallinnonalaa yhdistettyä ja keskustelemaan meille kaikille tärkeistä asioista yhteisesti ja yhteiseen päämäärään liittyen

toivon että tämä hanke saa ensi vuonna tuulta purjeisiin ja nämä kaksi ministeriötä voidaan yhdistää luonnonvaraministeriöksi

arvoisa puhemies

kankaanniemi ansiokkaasti sitä kyllä jo perustelikin mutta tämähän myös vaikuttaa alueella missä on käytössä pelkkä vpk toiminta ei pelkästään tehdaspalokuntien alueella

sellaisellakin alueella jos työttömänä oleva ihminen osallistuu vapaapalokunnan hälytystehtävään ja saa siitä korvausta tämä sama ongelma esiintyy

kotiseudullani on hyvin innokastakin vpk toimintaa ja tämmöinen asia on osoittautunut hiukan ongelmalliseksi

seurujärvi tulee on sama asia koettu ongelmalliseksi

n edustaja

opin että keskustelu on että tämä voi myös neuvostoalus hyväksytään ja asia lähetetään susi törmäsi tähän löytyi keskustelua varten kysellään päivystyksen

arvoisa rouva puhemies

filatov ja allekirjoittaneet koettavat tässä välikysymyksessä syyttää nykyistä vanhasen kakkoshallitusta siitä mihin edelliset kolme hallituskautta joissa sosialidemokraatit ja vasemmistokin osin olivat mukana ovat suomen vanhustenhuollon johtaneet

itse näen tässä tilanteessa että alle prosentin muutos ylen rahoitukseen ei vie ylen riippumattomuutta ja yle säilyy kyllä eduskunnan radiona

itse en näe näin vaan kun kuuntelen niitä ohjelmia ja tunnen niitä toimittajia ja ihmisiä jotka siellä työskentelevät niin ei ole pelkoa että siitä tällä pienellä rahoituksen siirrolla niin kuin edustaja kantola ne summat kertoi tulisi hallituksen radio

kyllä se säilyy eduskunnan radiona

toivottavasti tämä välikysymys ei aiheuta sitä mitä täällä on monessa puheenvuorossa epäilty että alalle ei tulevaisuudessa hakisi nuoria työhön ja koulutukseen

arvoisa puhemies

vanhusten palveluiden tuottamisessa kunnat ovat tärkeimmässä asemassa ja kuntatalouden vahvistamisen kautta lisätään myös resursseja vanhustenhuoltoon

jos tarkastelemme eri hallituskausia niin sosialidemokraattijohtoiset hallitukset ovat lähestulkoon toistuvasti kiristäneet kuntataloutta ja aiheuttaneet niitä säästötoimia ja supistuksia joista nyt nykyistä hallitusta syytetään

arvoisa puhemies

edustaja vehkaperä hyvin kuvasikin tätä poliisien valvonnan nykypäivän tilannetta mihin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä

keskustavetoinen vanhasen ykköshallitus ei myöskään päässyt vahvistamaan kuntien taloutta vaikka siinä hallituskumppanina oli mukana nyt jälkikäteen vanhuksista huolestunut sdp

se on totta että valvonta on ongelmallista tässä kabotaasiasiassa jos mietitään esimerkiksi tuota palkanmaksun tilannetta

arvoisa puhemies

tehdään kovasti töitä sen eteen että poliisien määrärahoja pystytään kohentamaan ja pitämään poliisien määrä riittävän turvallisella tasolla kun täällä esitettiin aivan toisia lukuja hallituksen esitykseksi poliisien määräksi

toinen asia minkä haluan tarkentaa on että kun puhutaan vieraan maan kuljetuksista niin silloin ei puhuta tästä kabotaasiasiassa olevasta asiasta vaan kabotaasi liittyy eu ja eta maiden sisällä oleviin kuljetuksiin

vieraan maan kuljetuksiin kuuluvat muun muassa venäläiset rekat mitä suomen valtateillä kuitenkin on selvästi suurin osa kun ulkomaalaisista rekoista on kyse

vanhasen kakkoshallitus on uudistanut laatusuosituksia sekä samalla nostanut niiden sitovuutta

pitää olla tarkka näissä säädöksissä ja nyt ollaan puhumassa eu ja eta maiden alueella liikkuvista ulkolaisista rekoista

myös aiempaa enemmän valinnanvapautta tarjotaan muun muassa palveluseteleiden muodossa

näen että korjausvelka ja sen huomioiminen tässä hallituksen budjettiesityksessä on tärkeää ja tämä on asia jolla nimenomaan näitä maaseudun palveluja pidetään yllä niin kuin tässä edustaja taimelakin huolta kantoi

korjausvelka on vuosikymmenien aikaan syntynyt ja nykyinen hallitus ottaa siihen hyvän otteen että saadaan nämä haja asutusalueen tiet kuntoon

itse pidän tärkeänä myös toisin kuin edustaja kasvi että pisara rata tässä yhteydessä on poistettu tästä hallituksen esityksestä

joukkoliikenteeseen kaiken kaikkiaan vielä tulee merkittävä summa ja olisikin tärkeää miettiä voisiko täällä pääkaupunkiseudulla avata tätä joukkoliikenteessä koska täällä noin miljoonan ihmisen alueella tämä markkinaehtoinen liikenne saattaisi toimia hyvin paljon paremmin

totta kai suomessa tieliikenteessä rangaistaan laittomasta ylinopeudesta ja jos on kuormausvirhe jos on ajoaikavelvoitteet niin ainahan niistä rangaistaan suomessa

millään lailla tämä purkusäännös mistä nyt on kysymys ei anna mahdollisuutta laajempaan rekkaralliin

on erikoinen näkemys tuo

viime hallituskaudella suomi teki tähän kabotaasisäädäntöön tämmöisiä purkurajoitteita kun silloin olisi pitänyt puuttua talvirengasasiaan rahtikirja asiaan vinjettimaksuihin

te olitte viime kaudella tekemässä tätä sinällänsä kansallispäätäntöä mikä sillä hetkellä turvasi suomalaisia kuljetuksia mutta eihän se ollut sellainen pitkäaikainen ratkaisu kun te tiesitte jo että tämä ei kelpaa eulle tulevaisuudessa vaan se päätös joudutaan aikaa myöten pyörtämään

arvoisa puhemies

itse myös yhdyn niihin edustajiin jotka kiittävät valtiovarainvaliokuntaa tästä vapaaehtoisen maanpuolustustyön määrärahan tason korotuksesta ja toivon tulevaisuudessa myös niin kuin täällä on esitetty että se voitaisiin etukäteen jo varmistaa

kriisinhallinta asiat ovat itselleni läheisiä ja nyt kun ranska esitti tämän oman pyyntönsä ja suomi sitten vastasi siihen mielestäni hyvin osallistumalla muun muassa tähän libanonin unifil operaatioon niin kysynkin ministeriltä miten näette tulevaisuudessa kansainvälisen kriisinhallinnan tehtävän

olisiko suomella mahdollisuutta lisätä varoja sinne ja osallistua yhä useampaan kriisinhallintakohteeseen ja näin saada kokemusta ja harjoitusta suomalaisille reserviläisille

mielestäni tämä kabotaasimääritelmä kuitenkin selkeyttää sillä lailla tätä tilannetta että suomalaiset kuljetusyrittäjät niin suomessa kuin euroopassakin ajaessaan ja päinvastoin eurooppalaiset suomessa toimivat samoilla pelisäännöillä

vielä haluan lukea tämän mistä tässä on nimenomaan kyse että kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan asetuksen nojalla kabotaasi toisen valtion sisäinen ajo on rajattu kolmeen kuljetukseen seitsemän päivän sisällä sen jälkeen kun ajoneuvo on kansainvälisessä kuljetuksessa saapunut suomeen

minusta tämä on selkeä sääntö ja tällä systeemillä kun suomalaiset yrittäjät menevät saksaan ajamaan ja saksalaiset tulevat ajamaan suomeen niin silloin mennään reiluilla pelisäännöillä ja kilpailu toimii avoimesti niin kuin eun työvoiman vapaaseen liikkumiseen kuuluu vai haluaako oppositio tähän kyseiseen periaatekysymykseen isoa muutosta ettei saisikaan vapaasti liikkua

onko se sitten hyvä vai ei mutta nyt ollaan siellä ja mennään niillä pelisäännöillä

ilman sen suurempaa dramatiikkaa totean kun tässä ovat nämä hyvin perustellut selvitykset opposition puolelta tulleet että viime kaudella oli varmaan vastuullinen oppositio tekemässä hyvää parlamentaarista yhteistyötä ja saatiin hyviä päätöksiä mutta niin kuin edustaja wallinheimo tuossa totesi tilanne on hiukan muuttunut tällä hetkellä

itse ainakin pidän hallitusohjelmassa hyvänä sitä että oppisopimuskoulutusta niin kuin täällä edustaja myllykoskikin nosti pidetään tärkeänä

myös pienten lukioiden tulevaisuuden turvaaminen on hallitusohjelmassa hyvin esillä ja sitä pidän hyvänä asiana ei leikkauksia juuri niihin ja aloituspaikat turvataan samoin kuin toisen asteen koulutus jolla turvataan työpaikkoja ja hyvätasoista työvoimaa yrittäjille

itse pidän tärkeänä täällä liikunnan osuutta mitä hallitusohjelmaankin tulee että liikuntaa koulussa lisätään

minun mielestäni musiikkibisnes on yksi kova asia mikä ainakin tällä hetkellä suomeen tuottaa ja kyllä se on hyvä asia tässä nykyisessäkin kulttuurimiljöössä huomata

arvoisa puhemies

pidän kuitenkin tärkeänä että työterveyshuolto pidetään erillään siitä keskustelusta kun puhutaan perusterveydenhuollosta ja yleensä sitten työttömien ja muiden työterveyshuollon piiriin kuulumattomien ihmisten terveydenhuollosta josta toki pitää pitää huolta

kyllä työterveyshuollon tärkein tehtävä on tietenkin työnantajat maksavat sen pitää työntekijöistä huolta

sitten kun on työttömiä tai muuten ihmisiä jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin heidän terveydenhuollostaan pitää sitten joko perusterveydenhuolto tai kunnat tai valtio muilta osin huolta

keskustelu on nyt päätynyt että voi myös de remusa väritön ja basie levyttään xl terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja valinta antaa louise ne kuuluvat eri sektoreille

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen tunnetaan nopeasta reagoinnistaan ja on hyvä että myös hallitus on oppinut häneltä sen saman ominaisuuden

hallitus reagoi nopeasti työllisyyskehityksen heikkenemiseen ja rakennemuutospaikkakuntia saattaa vielä tulla tässä lisää

niistä on hyviä kokemuksia kymenlaakson alueella muun muassa voikkaan tilanteen hoitamisesta

mielestäni se on arvioitava uudelleen ja sille asetetut tavoitteet ovat liian suuria työvoimahallinnon tehtäviin nähden tässä vaikeassa tilanteessa

kolmantena on hieno asia että tämän ilmaisen alkujaon piiriin pääsivät kaikki suomelle tärkeät toimialat siitä kiitos ministerille

arvoisa puhemies

salissa on käsittelyssä takuueläkelaki ja kovasti ihmetyttää tämä että näin suuri eläkeläisille suunnattu tasokorotus aiheuttaa täällä tämänkin verran arvostelua

tietääkseni tämä on suurimpia pienillä eläkkeillä oleville ihmisille suunnattuja korotuksia tämän talonkin historiassa joten minusta täällä vaan pitäisi hurrata ja osoittaa vain tyytyväisyyttä

mutta on näin niin kuin valiokunnan puheenjohtaja kertoi että meillä on eri köyhät joiden etuja täällä salissa ajetaan

takuueläkehän on suomessa asuvan eläkkeensaajan taloudellinen tukimuoto jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon

yhteenlasketut eläkkeet jäävät alle takuueläkkeen se on se säännös mikä siinä on niin kuin nykyisinkin kansaneläkettä ja pientä työeläkettä saavien ihmisten keskuudessa

se on tietenkin toinen säädöksen aihe sitten jos niihin puututaan mutta nyt lähtökohtana oli vain kansaneläkkeellä tai pienellä työeläkkeellä olevien ihmisten toimeentulon parantaminen

tämä veronalainen etuus rahoitetaan valtion varoista ja sen maksaa kela joten siinä kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa

arvoisa puhemies

täytyy heti aluksi kiittää ministeri vehviläistä että hän on sitkeästi pitänyt pintansa tässä liikennepoliittisen selonteon viemisessä eteenpäin ja haminan ohitustie viimein lähtee ensi vuonna liikkeelle

toinen tärkeä hanke on todellakin tuo seinäjokioulu ratahanke ja pidän tärkeänä että siinä saataisiin kokonaisrahoitus aikaiseksi seuraavalla hallituskaudella ja saataisiin se yhteys rakennettua kaksoisraiteiseksi

täällä on paljon keskusteltu perustienpidosta ja tuossa jo ministeri vastasikin siihen mitä sille tulee tehdä

nylundin tekemää ehdotusta tiemaksuista ja ruuhkamaksuista ja samoiten liikenteeltä kerättävien verojen tulouttamisesta näihin investointeihin

arvoisa puhemies

siinä riittää tulevaisuudessa meille tässäkin talossa haastetta mitä tähän ryhmään kuuluville miehille tulevaisuudessa voitaisiin tehdä jotta he eivät kuuluisi tähän takuueläkeryhmään

kun mikään ei riitä kuuluu myös siinä vaiheessa se kuuluisa sanonta kun miettii näitä muutamaa vastalausetta mitä tähän hyvään esitykseen on tehty

ministeri rehulalta tämä on loistava alku ministeriuralle ja toivotaan että näitä myönteisiä asioita täällä salissa kuullaan lisää

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaan kirjoitettiin tai ainakin se annettiin ymmärtää huolen kantaminen viljelijöiden työn kannattavuudesta ja tuottajahinnat ovat lähteneetkin tänä vuonna myönteiseen nousuun erityisesti kasvinviljelyn alalla

siihen liittyvät nämä julkisuudessakin olleet asiat kotieläinten hyvinvoinnista

kun se maksukatto niissä matkakorvauksissa täyttyy niin eihän se kokonaiskustannus sille ihmiselle nouse mihinkään